näistä ensimmäisenä minä painotan tätä että luonnonvarojen uudenlainen monimuotoinen käyttäminen tarvitsee kasvurahaston

mutta todellakin ensiksi kielihommat ja sitten työpaikassa harjoittelijana ja siinä ohessa sitten kieliopiskelua ennen kaikkea netin kautta joka on kaikille mahdollisuus ja sen jälkeen mahdollisuus lähteä matkaan työmaailmaan

me tarvitsemme uusia työpaikkoja uudenlaisia toimintoja mutta ne eivät lähde liikkeelle markkinavoimien ehdoilla vaan me tarvitsemme siihen jonkin kasvurahaston työkalun millä näitä asioita pannaan liikkeelle

sitten valtion infra oystä

jos me meinaamme saada suomen voimavarastot käyttöön koko maan alueella niin me tarvitsemme toimivan tiestön toimivan liikenneverkoston koko suomen alueella

neljänneksi biotalouden on oltava ehdottomasti kansallinen kärkihankkeemme ei vain puheissa niin kuin tässä monetkin tuntuvat puhuvan vaan myös käytännössä

minä toivon että hallitus oikeasti kuuntelee näitä keskustan tekemiä esityksiä

nämä eivät saa olla vain mitään kauniita lupauksia ja tilanteen voivottelua vaan me haluamme tehdä tosissaan töitä koko suomen puolesta

edustaja taavitsaiselle

kyllä tämä on ihan poikkeuksellinen tilanne ja saamme olla kyllä ylpeitä siitä että nytten on hyvin laajalla rintamalla porukalla tehty töitä ja kiitos siitä kaikille osallisille

arvoisa puhemies

edustaja mäkisalo ropposelle haluan mainita siitä että työn tuottavuus ja hyvinvointi ovat meidän kaikkien mielestä varmasti erittäin tärkeitä ja juuri niin kuin oman puheenvuoroni aikana aikaisemmin tuossa sanoin tällä hetkellä koetaan että nykyisin yhteiskunnassa tilanne lomien osalta on meillä kunnossa eli kyllä meidän yhteiskunnassa on koettu se että se neljä viikkoa terveenä lomalla on ollut riittävä tähän tilanteeseen

sitten tämä terveydenhoitajien todistus

sitten edustaja mattilalle tästä perussuomalaisten asiasta

ymmärrän että jokaisella ryhmällä on omat edustajansa valiokunnissa ja käsitykseni mukaan teillä kuitenkin saattaa olla myöskin erilaisia mielipiteitä tästä asiasta niin kuin on ollut

kyse ei ole pelkästä markkinatalouden tilanteesta miksi tässä ollaan vaan kyse on suomessa ihan poliittisista ja myöskin ihan toiminnallisista päätöksistä jotka ovat johtaneet tähän tilanteeseen

me olemme nyt tehneet oman esityksemme te teette omanne

tämä on yksi niistä työkaluista mikä rakennettiin sillä tavalla että aluksi neljä ympäristöjärjestöä teki listan ympäristölle haitallisista tuista

sen jälkeen

mutta nyt minä kysynkin tästä listasta

oletteko te ministeri tutustunut tähän asiaan ja allekirjoitatteko te omaksi työkaluksenne nämä ympäristölle haitalliset tuet vai voisiko tätä suuntaa jollakin tavalla muuttaa

edustaja ojala niemelä jo mainitsikin kilpisjärven puistoalueesta jota paikalliset vastustavat todella paljon mutta nyt työn alla on ilmeisesti useita muitakin jotka eivät ole vielä olleet tässä esillä

ja se vain näistä määräraha asioista että luonnonsuojelulaki ja nämä monet muutkin asiat vaativat määrärahoja rahaa onko niitä käytettävissä

meillä korjausvelan kasvu on nytten toivottavasti saatu pysäytettyä sillä me olemme osoittaneet noin miljardin erilaisten liikenneverkkojen väyläverkkojen korjaamiseen ja kehittämiseen

hienoa on se että erityisesti elinkeinotoiminta edellä on menty eteenpäin kohteitten valinnoissa ja toivottavasti me saamme meidän biotalousosiotamme tällä tavalla menemään hyvinkin paljon eteenpäin saamme ennen kaikkea puun liikkeelle

liikennekaari tullaan toteuttamaan kolmessa vaiheessa elikkä se on monen vuoden projekti kokonaisuudessaan

esimerkiksi metsä matkailu kaivosasiat luonnontuotteet arktisuus kotimainen energia virkistysmahdollisuudet näitä ei todellakaan saa vietyä eteenpäin ellei tieverkosto ole kunnossa

mutta lisäksi minä haluan korostaa sitä että näitten asioitten kehittämiseksi tulisi satsata paljon enemmän myöskin tutkimukseen koulutukseen kehittämishankkeisiin verotuksellisiin asioihin yritystukiin ja kaikkiin tämmöisiin asioihin

elikkä olisin toivonut että aiemmin päivällä esitetyssä paketissa olisi nämä asiat hyvin laajasti huomioitu jotta meidän jälkipolvillammekin olisi leipää

arvoisa puhemies

esitetty uudenlainen heikentämiskielto

ja ketä

meillä hallitusohjelmassa on huomioitu tämä biotalous ja sen merkitys mitä se on ja nyt näyttää siltä että koiria joten määrärahalla säätää suomen vastineet enää uusia korjausvelkamäärärahalla saataisiin huomattavasti tätä meidän nykyistä olemassa olevaa tieverkostoa pidettyä kunnossa sillä sehän on meille suomessa todella valtava voimavara minkälainen verkosto meillä on olemassa koko suomessa

käytännössä luvanvaraiset suunnitelman edellyttävät ja ilmoituksenvaraiset toiminnot kattavat ne toimenpiteet jotka voivat merkittävästi heikentää natura alueen luonnonarvoja

mutta nyt sitten kun meillä on ministeri jolla on paljon uusia ideoita ja ajatuksia miten näitä asioita voitaisiin viedä eteenpäin vaikkei sitä rahaa niin hirveästi olisikaan jäämme tässä mielenkiinnolla odottamaan uskaltaako ministeri sanoa mahdollisesti joitakin uusia ideoita millä tavalla me voisimme muuten tätä meidän tiestöämme ja voimassa olevaa verkostoa käyttää hyväksi

perusteluissa todetaan ainoastaan yleisluontoisesti että heikentämiskiellon käsitteen piiriin kuuluisivat myös lajeihin kohdistuvat merkittävät häiriöt

on siis pelättävissä että esimerkiksi maa ja metsätalousministeriön asetuksilla määräämillä metsästysajoilla asianmukaisesti rajoitettua metsästystä tulkitaan lain rajoittamaksi häirinnäksi

lopuksi

tässä kuntapuolen esityksessä kunta ja sote esityksessä mitä hallitus on yrittänyt tuoda tänne esille ja on laitettu kuntiin liikkeelle kysehän on hyvin hapuilevasta hyvin sekavasta esityksestä mistä eivät edes ministerit tunnu kunnolla tietävän mitä he ovat esittämässä

arvoisa puhemies

mutta ensi huhtikuussa tulee tosiaan voimaan direktiivi palveluiden käyttöoikeussopimusten kilpailuttamisesta ja minä en ainakaan ole valmis ottamaan sitä riskiä että puolalaiset esimerkiksi voittaisivat kilpailutuksen ja tulisivat hoitamaan savukosken kunnan metsät

ja miksi ovat niin hapuilevia olleet ne esitykset eteenpäin kunnista ja se miten on tuotu julki näitä asioita

nyt sitten haluan kysyä

onko varmistettu että meidän kunnan verotulot varmasti säilyvät se viidesosa kunnan verotuloista metsähallituksen kautta myöskin tällä uudella osakeyhtiömallilla

kuntien johtajat ja hallitusten ja valtuustojen henkilöt luottamusmiehet joutuvat keskittymään tämmöiseen asiaan aikana jolloin heidän pitäisi miettiä kuntien taloutta tulevaisuutta ja rahatilannetta kokonaisuudessaan mutta he yrittävät vähäisillä tiedoillansa ja taidoillansa viedä näitä eteenpäin

keskusta on puolueena yrittänyt auttaa kenttää mutta keskustahan on kansanliike laaja liike jolla me yritämme saada heille tietoa ja apua mutta nyt on kyse niin laajasta ja isosta asiasta

minä haluan kuitenkin esittää niille maaseudun ja pienten kuntien eri puolueitten kunnanvaltuutetuille kiitokset siitä että he ovat tehneet todellakin töitä kuntiensa eteen ja näyttää siltä että kyllä siellä on moni muukin kuin keskustalainen tehnyt töitä oman kotikuntansa puolesta ja puhunut ihan siitä kotikuntamaakunta mallista että ei ole edes huomannut että puhuu juuri siitä asiasta mitä meidän puolueemme on esittänyt

siinä oikeusapulakiin lisättäisiin säännös avustajan palkkion korvaamatta jättämisestä jos avustamisessa on avustajan toiminnan vuoksi ilmennyt vakavia avustamisen laiminlyöntejä

tähän on vain pakko lisätä se että tällä hetkellä olemme joutuneet karsimaan hyvin monesta asiasta varoja ja esitutkinta on ala ja kokonaisuus joka on ollut viime aikoina todella kovilla

minua todella harmittaa se että maailmanlaajuisesti globaalisti on taloustilanne heikko ja suomen pitäisi keskittyä nytten täysillä tulevaisuuden kehittämiseen työpaikkojen aikaansaamiseen

mutta se mihin hallitus käyttää omat vähäiset voimavaransa on saanut aikaiseksi tämmöisen sote kuntakaaoksen ja kaikki voimavarat tuntuvat menevän siihen että yritetään saada tässä rivejä yhteen ja varsinkin niin kuin äskenkin mainitsin kun kuntienkin energiat menevät kaikki tähän sote kuntakaaoksen eteenpäin kehittämiseen sen miettimiseen miten tätä asiaa ratkaistaan

arvoisa puhemies

oppi isämme santeri alkio sanoi noin satakunta vuotta sitten tällä tavalla

me kaikki tiedostamme sen että jotakin on pakko sosiaali ja terveyspuolella tehdä koska meidän yhteiskunnan varat eivät riitä nykyisellä tavalla asioiden eteenpäinviemiseen

ja tuntuu todella pahalta että keskustalaisten ympäristöystävällisyyttä tässä ehdollistetaan sillä minä uskon että tässä salissa keskusta on todella se puolue joka tietää mitä ympäristön kanssa elämä on ja teemme kaikkemme sen eteen että voimme luovuttaa maan lapsillemme jatkossa parempana kuin se on koska me elämme sieltä meidän tuotantomme työpaikat ovat siellä emmekä käännä selkää sille

eli jotain on tehtävä ja siksi olemme keskustassa miettineet tätä kotikuntamaakunta mallia

maakuntatasolla olisi tietyt asiat järkevä hoitaa jolloin me saisimme yhdistettyä voimavaroja ja vastaavalla tavalla sitten kotikunnassa voisimme keskittyä lähidemokratian asioiden hoitamiseen

muun muassa on tämä kotimainen maatalous sekin että me tuotamme ruuan suomessa vaikka turvepelloilla mieluummin kuin ukrainan vastaavalla mustan mullan pelloilla eli emme käännä ongelmille selkää vaan tuotamme ruuan ja energian kotimaassa

silloin kun natura ohjelmaa tehtiin annettiin maanomistajien ymmärtää että kyse ei ole isoista asioista siinä suojellaan vain tällaisten tiettyjen asioitten vuoksi tätä aluetta

erityisesti tämänkin luonnonsuojelulakimuutoksen kohdalla että esitykset ovat tiukentumassa ohjelmat ovat tiukentumassa ja kyllä se käsi on menossa pikkusormen lisäksi kokonaan vähitellen

yhteiskunnan rahoilla hoidetaan peruspalvelut leipä hankitaan työllä ja sirkushuvit hankitaan usein yleishyödyllisellä talkootyöllä ja tällä muulla rahanhankinnalla

ely keskuksilta ollaan tällä hetkellä vähentämässä määrärahoja mutta niiden työmäärää ollaan kuitenkin koko ajan vain lisäämässä ja lisäämässä

nyt kun näyttää siltä että valtion rahat eivät riitä näiden sirkushuvien järjestämiseen meidän täytyy auttaa ihmisiä keräämään ne rahat muulla tavalla joten hyvä tästä esityksestä toivon pikaisesti lain jatko ja

tässä kyseisessä hallituksen esityksessä on lähdetty siitä ja meille valiokunnassakin esiteltiin että tämä ei tule tuomaan kuin ihan pikkusen vain lisää töitä ihan muutama muutama kymmenen ilmoitusta tulee ely keskusten käsiteltäväksi

vasta yleiskeskustelu on päättynyt

ely keskusten osalta heidän työmääräänsä pitäisi keventää ja katsoa mitä asioita sieltä pystyisi järkevästi siirtämään pois

elikkä näillä lisäyksillä ja puheilla minä toivon että jatkossa yritetään hillitä ainakin tätä suojelualueitten asioitten lisäämistä keskitymme meidän nykyisten suojelualueitten hoitamiseen kehittämiseen katsomme mitä niissä on jo olemassa ja huomioidaan se että meidän nykyinen lainsäädäntö metsälainsäädäntö ja ojituslainsäädäntö vesilainsäädäntö ja kaikki nämä on semmoista että se suojelee käytännössä hyvin paljon muitakin alueita

arvoisa puhemies

eduskunta edellyttää että hallitus huolehtii valvontamaksuista kertyvien maksutulojen ohjaamisesta elinkeino liikenne ja ympäristökeskuksissa tosiasiallisesti valvonnan käyttöön vähentämättä muuta valvonnan rahoitusta

mutta vaikka tämä kehittyi hyvin paljon tämän valiokuntakäsittelyn aikana niin kyllähän meidän keskustalaisten piti jättää tästä vastalause koska maa ja metsätalousvaliokunta ja talousvaliokunta esittivät yksimielisesti kuten edustaja sankelo tuossa esitteli omat näkemyksensä tästä laista ja nyt sitten me keskustan puolesta jätimme tämän vastalause kakkosen joka pohjautuu hyvin pitkälti siihen mitä erityisesti maa ja metsätalousvaliokunnan lausunnossa sanottiin

hallituksen esityksen perusteluissa todetaan että sääntelyn tarkoituksena on kohdistaa toimet vain soihin joilla on erityisen merkittäviä uhanalaisia esiintymiä

edellä olevan vuoksi esitämme että sääntely rajataan koskemaan vain äärimmäisen uhanalaisia ja erittäin uhanalaisia suotyyppejä

katsomme että rajoitukset ovat hyväksyttäviä silloin kun kyse on valtakunnallisesti merkittävän luontoarvon turmeltumisesta

alueellinen luontoarvo on erittäin epämääräinen käsite samoin kuin mietinnössä oleva sijoituspaikan ulkopuolella sijaitseva luontoarvo

mielestämme näitä käsitteitä ei tule laittaa laintasoiseen tekstiin vaan tulee todellakin olla hyvin tarkasti sanottu mitä tarkoittaa sana alueellinen mitä tarkoittaa sana ympäristöalue

elikkä tarkasti